arvoisa puhemies

jo tällä hetkellä perhehoitolaki mahdollistaa poikkeamisen säädetystä enimmäismäärästä kun kyse on täysi ikäisistä hoidettavista ja sitä voitaisiin soveltaa ikäihmisten perhehoidon yhteydessä

toinen hyvä asia on perusturvaetuuksiin tehtävä aikaistettu indeksitarkastus koska se hieman kompensoi etenkin kaikkein pienituloisimmissa perheissä lapsilisien indeksijäädytystä joka taas ei kuulu minun suosikkeihini

haluan myös antaa ministerille kiitosta keliaakikoiden ruokavaliokorvausten korotuksesta vaikkeikaan se ole riittävä mutta suunta on kuitenkin oikea

lisäksi huomioitavaa on että voimassa oleva perhehoitolaki mahdollistaa poikkeuksen myös ala ikäisten kohdalla kun kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille

olisinkin kysynyt tähän ruokavaliokorvaukseen liittyen

olennaista on mielestämme se että hoidettavien määrä on aina suhteutettu niin perhehoitajien lukumäärään kuin hoidettavien tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen sekä toiminnan luonteeseen

me olemme puhuneet tästä tosi paljon ja monella eri foorumilla ja edelleen minulle on erittäin epäselvää tämän edustaja zyskowiczin puheenvuoron jälkeen miten tämä valinnanvapaus nyt sitten tapahtuu

arvoisa puhemies

valitseeko jokainen ihminen aamulla herättyään sairaana että mihin minä tänään hakeudun hoitoon

näitä malleja on monia ja valinnanvapaus voidaan toteuttaa hyvin mutta nyt onkin todella tärkeää että me todella tiedämme millä tavalla tämä toteutetaan kuka valitsee mitä valitsee ja keneltä valitsee

nyt ne kulkevat käsi kädessä ja tämä on mielestäni osoitus siitä että kuntia on kuunneltu eikä pelkästään kuultu niin kuin oppositio täällä väittää

onko ministeriössä valmistauduttu mahdollisten kuntaliitosten myötä syntyviin vaalipiiriuudistuksiin

kevään aikana esillä olleissa karttaharjoituksissa on ollut suunniteltuna vaalipiirirajat ylittäviä kuntaliitoksia ja tuoreessa muistissa meillä täällä on etteivät vaalipiiriuudistukset ole helppoja

arvoisa rouva puhemies

hyvä sosiaali ja terveysministeri te olette itse viime kaudella oppositiossa vaatinut lisää resursseja vanhustenhoitoon ja toivonut että seuraava hallitus tarttuu hoitajamitoitukseen tiukalla otteella

hallitusohjelmassa nyt päinvastoin halutaan löysentää hoitajamitoitusta teidän johdollanne mikä on aivan käsittämätöntä

tämä tarkoittaa todellisuudessa sitä että jatkossa yhden hoitajan harteilla on entistä raskaampi taakka vaikka jo nyt tekevistä käsistä on pulaa

ei näytä sari sairaanhoitajan tulevaisuus valoisalta

pikavippeihin liittyen on tehty kaksi lakialoitetta

pikaluotoista aiheutuu kuluttajille jatkuvasti enemmän ja enemmän velkaongelmia

kun tuli takaisinmaksun aika ei rahaa löytynyt

ja koska summat kertaantuivat koko ajan ei rahaa takaisinmaksuun löytynyt mistään

tämän nuoren tapauksessa oli onni onnettomuudessa sillä velka ei päätynyt ulosottoon vaan ongelmaan tartuttiin heti moniammatillisen työryhmän toimesta

pikavippifirmat ovat perinnässään armottomia eivätkä ota huomioon yksilöllisiä tilanteita

luottotietojen menettäminen sulkee monia ovia elämässä

opintolainaa ei taata pankki tai luottokortteja ei myönnetä lainaa tai osamaksusopimusta ei voi saada ja vuokra asunnon saaminen vaikeutuu eikä kotivakuutusta myönnetä

sosiaalista luottoa voidaan myöntää henkilölle tai perheelle erilaisiin tarkoituksiin kuten esimerkiksi taloudellisen tilanteen kuntoon saattamiseen velkakierteen katkaisemiseen kuntoutumiseen työllistymisen edistämiseen asumisen turvaamiseen esimerkiksi takuu tai rästivuokriin ja kodin yllättäviin hankintoihin kuten esimerkiksi pesukoneen rikki mennessä

arvoisa puhemies

kokemukset eri kunnista joissa sosiaalinen luototus on otettu käyttöön yhtenä osana kunnan ennalta ehkäisevää sosiaalityötä ovat olleet pelkästään myönteisiä

mielestäni kyseessä on aika vaikeaselkoinen esitys mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä esitys vaikeuttaa tai käytännössä tekee mahdottomaksi kouluttautumisen uuteen ammattiin tulevaisuudessa

siten sosiaalinen luototus vähentää pitkällä aikavälillä toimeentulotuen kustannuksia

arvoisa puhemies

pikavippifirmoista usein hetken mielijohteella nostetut pikalainat aiheuttavat monien suomalaisten elämään vuosia kes tävät velkajärjestelyt

ala saattaa joutua vaihtaa muu alaa saattaa joutua vaihtamaan monestakin syystä esimerkiksi aikaisemman tutkinnon työllisyysnäkymien vuoksi tai sairauden vuoksi

siksi kannatan edustaja katajan tekemää lakialoitetta pikavippifirmojen täyskiellosta

arvoisa puhemies

jatkossa vain varakkailla on varaa jatkaa opintojaan toiseen tutkintoon tai kouluttautua uuteen ammattiin työttömyyden tai sairauden kohdatessa

olisin häneltä kysynyt miten käy opintolainan

arvoisa puhemies

tämä eduskunnassa käyty keskustelu on osoittanut sen että tälle aloitteelle on ollut tilausta ja keskustelulle on ollut tarvetta

suomi on putoamassa tasa arvon ja yhdenvertaisuuden kehityksen kärjestä ja jäämässä vanhoillisina tunnettujen valtioiden joukkoon

nykyinen lainsäädäntö sulkee samaa sukupuolta olevat parit avioliiton ulkopuolelle

avioliittolain muuttaminen tasa arvoiseksi on lainsäätäjän taholta selkeä signaali siitä että kaikki ovat tasavertaisia huolimatta siitä millaisia ominaisuuksia heillä on

minusta on käsittämätöntä että esimerkiksi hakiessa työtä koulutuspaikkaa tai lapsen päivähoitopaikkaa tulee seksuaalinen suuntautuminen ilmoittaa raksimalla ruutuun joko avioliitto tai rekisteröity parisuhde

suomen adoptiojärjestelmä on luotettava ja siinä tarkoituksena on löytää lapselle parhaat mahdollisimmat vanhemmat ei koskaan vanhemmille lasta

tasa arvoisessa avioliittolaissa myös perheen sisäinen adoptio helpottuisi tilanteessa jossa toinen äiti voisi adoptoida lapsen heti syntymän jälkeen tai jo raskausaikana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaikka kansalaisaloite ei etenisi laiksi asti toimii se hyvänä kanavana avaamaan kansalaiskeskustelua ja nostamaan tärkeitä kysymyksiä poliittisen keskustelun kohteeksi kuten tänään tässä salissa on jo hyvin kuultu

kaikissa tapauksissa äiti ei kuitenkaan ole sama kuin biologinen synnyttäjä esimerkiksi adoptioperheissä tai perheissä joissa on kaksi äitiä

sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat kaikilla lääkekorvauksia leikataan jälleen isoilla saksilla ja palvelut heikkenevät

täällä on tänään useassa puheenvuorossa kannettu huolta tulevien sukupolvien velkataakasta mutta itse asiassa taloudellista velkaa paljon pahempi on se että tuleville sukupolville jätetään perinnöksi romutettu koulutusjärjestelmä eriarvoinen terveydenhuoltojärjestelmä ja kasvaneet tuloerot

kaikkien lasten tulee olla keskenään tasa arvoisessa asemassa riippumatta heidän vanhempiensa sukupuolesta sukupuolisesta suuntautumisesta tai muista ominaisuuksista

arvoisa puhemies

pidän tärkeänä sitä että erilaiset perheet otetaan huomioon aloitteen ehdottamalla tavalla mutta ensisijainen käyttöoikeus äitiysrahaan tulee kuitenkin säilyä synnytyksestä toipuvalla äidillä

etenkin lain vastustajat käyttävät perusteluna uuden lain torppaamiselle sitä että lapsella tulee olla oikeus molempiin vanhempiinsa eli äitiin ja isään

sen sijaan hallitus ei ole lainkaan huolissaan opiskelijoiden kasvavasta henkilökohtaisesta velkataakasta

sillä välin kunnes turkistarhaus on kokonaan lopetettu on kuitenkin kiinnitettävä huomiota erinäisiin asioihin ja toimenpiteisiin joihin meidän tulee ryhtyä

edustaja kontulan tekemällä aloitteella ei ole budjettivaikutuksia mutta se lisää perheiden tasa arvoa ja valinnanvapautta

turkistarhoilla eläimille yritetään taata lajityypillinen elämä

näiden lasten etu on yhteiskunta joka ei syrji ketään

arvoisa puhemies

ketuilla ei ole mahdollisuutta kaivaa tai supikoirilla nukkua talviunta koska maahan kaivautuminen ja uiminen aiheuttavat eläimen turkkiin muutoksia jotka ovat tuottajille epäedullisia

ei ole olemassa mitään perusteluja sille että tasa arvoista avioliittolakia ei voitaisi hyväksyä

toivon että kaikki kansanedustajat muistavat tämän huomenna

se tarkoittaa eläimen suorittamaa tarkoituksetonta liikesarjaa ja se on merkki siitä että eläimen elämässä on ollut puutteita hyvinvoinnissa ja eläin on kehittänyt liikesarjoja parantaakseen oloaan

en tietenkään voi ministerin puolesta tähän vastata mutta minä vanhustenhuollossa työskennelleenä en voi ymmärtää sitä että täällä asetetaan ihmisryhmät vastakkain tässä tapauksessa vanhukset ja vangit

on arvioitu että jopa lähes neljällä viidesosalla tarhatuista ketuista on väärään asentoon taipuneet jalat

vapaudenriisto on rangaistus tehdystä rikoksesta

turkistarhaus voitaisiin korvata esimerkiksi energiantuotannolla metsätaloudella elintarviketuotannolla ja virkistysmatkailulla

arvoisa puhemies

suomalainen tapa viettää ravintolailtaa on se että istutaan puolilleöin jonkun kotona ja vedetään pohjat usein virosta tuodulla alkoholilla luultavasti siitä johtuen että ravintoloissa alkoholin hinta on suhteellisen korkea

arvoisa puhemies

kansalaisaloitteiden vaikuttamismahdollisuuksia epäiltiin jo tässä menneen kevään ja syksynkin aikana ja niistä puhuttiin paljon täällä eduskunnassa mutta mielestäni tämä kansalaisaloite on osoittanut että näillä kansalaisaloitteilla voidaan vaikuttaa kansalaiset voivat vaikuttaa ja demokratia toimii suomessa

se että yksityisten matkustajien tuomia määriä ei seurata on ongelmallista ja yksi ja sama henkilö voi vähän väliä hakea suuria määriä juotavaa lahden toiselta puolelta

edustaja pelkosen tekemä lakialoite laskisi ravintoloissa nautitun alkoholin arvonlisäveroa ruuan arvonlisäveron tasolle

tahdon vielä kerran esittää kiitokseni kampanjan rakentaneille ja myös aktiivisille jotka toimivat kampanjan osalta ympäri suomen

se ohjaisi ihmisiä enemmän juuri ravintoloihin jolloin ihmiset voisivat viettää yhdessä aikaa hyvän ruuan ja musiikin parissa ja nauttia esityksistä ja artisteista ja alkoholinkäyttö olisi valvottua ihan eri tavalla kuin eristyksissä kotona

kyllä minä lähden ainakin nyt siitä että demokratia on puhunut ja eduskunnan enemmistön tahto on tasa arvon toteutuminen ja avioliittolain muutokset tulevat voimaan eduskunnan päätösten mukaisesti

tänä päivänä keikat ja ravintolaesiintymiset pääsevät alkamaan vasta tolkuttoman myöhään koska ihmiset saapuvat ravintoloihin puolenyön jälkeen

tässä yhteydessä on syytä mainita että huomionarvoista on se että kehysriihessä korotettiin muun muassa tupakkaveroa mutta alkoholiveroon ei koskettu

alkoholikulttuuri suomessa on ollut vääristynyttä ja uskon että osittain historiasta tutulla kieltolailla on siihen vaikutusta kun kotipolttoista viinaa on juotu salaa porstuan nurkassa

lounaalla ei ole totuttu juomaan lasia viiniä kuten muualla euroopassa tehdään ja jos joku sen täällä meillä tekeekin niin kyllä sitä paheksutaan ja paljon